olemme jättäneet valiokunnassa hylkäysesityksen ja tulemme sen myös tämänkin käsittelyn aikana täällä eduskunnassa tekemään

täytyy todeta tuohon edustaja heikkisen edellä esittämään että ei se kyllä pidä ihan paikkaansa että viime hallituskaudella hallitus ei olisi tehnyt yhtään mitään tai saanut aikaiseksi mitään sillä köyhyys ja eriarvoisuus väheni viime hallituskaudella ensi kertaa moneen vuosikymmeneen

kyllä varmasti olisi mutta on aika huomionarvoista ja tärkeää mitä viime hallituskaudella tapahtui tuon eriarvoisuuden ja köyhyyden kehityksen osalta

kun puhuin köyhyysrajan alapuolella elävistä tarkoitin sillä eläkeläisiä

arvoisa ministeri kuinka ministeriö varmistaa että teollisen yhteistyön mekanismit tulevat huomioiduksi huoltovarmuuden ja teollisuuden järjestelmäosaamiskyvyn ylläpitämiseksi kuin myös kotimaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi

arvoisa rouva puhemies

lisäksi kotimainen kysyntä on alavireinen

viennin edistämisen energiatuet ja väylämaksujen alennukset ovat tässä ja nyt toimenpiteitä jotka kiinnittävät huolen viennin edistämisen tärkeyteen

tämän työvoimapolitiikan lähtökohdan hallitus on toimissaan unohtanut

huolestuttavin on nuorisotakuun ideologinen alasajo

kärkihankkeet ovat pienemmät kuin leikkaukset työllisyyttä edistäviin aktiivitoimiin

lainsäädännön mukaisen sukupuolivaikutusten arvioinnin ja perustuslain velvoittavuuden hallitus on laiminlyönyt myös suhteessa työllisyyspolitiikkaansa

hallitus on ohjelmansa ylimalkaisen ja vähättelevän tasa arvolinjauksensa lisäksi jo laiminlyönyt sukupuolivaikutusten arvioinnin esityksissään kauppojen aukioloajoista vuorotteluvapaajärjestelmän muuttamisesta ja pakkolakipaketissaan

arvoisa puhemies

pitkittyneen työttömyyden syrjäytymisen ja sosiaalisen kestävyysvajeen torjumiseksi on sdp esitellyt omat vaihtoehtonsa

sosiaalinen kestävyysvaje kasvaa hallitsemattomasti etenkin työttömyysjaksojen pitkittyessä

se on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen kesken sopimuskauden antamatta osapuolille todellista mahdollisuutta etsiä ja rakentaa pitkäkestoista ratkaisua

pakottamalla osapuolia ylikireisiin aikatauluihin hallitus on saanut aikaiseksi enemmän hämminkiä kuin tuloksia

sen takia olisi perusteltua antaa todellisille neuvotteluille tilaa ja vetää huonosti sekä epämääräisesti valmistellut esitykset pois

hallituksen viisautta olisi antaa mahdollisuus työllisyyttä ja kasvua tukevalle työmarkkinapolitiikalle etenkin kun edellistä laajaa työllisyys ja kasvusopimusta on vielä yli vuosi jäljellä

arvoisa puhemies

hallitusta on muistutettava että hyvällä valmistelulla ja vaikuttavuusarvioinneilla sekä yhteistyöllä työmarkkinaosapuolten kanssa on saatu aikaiseksi suuria ja suomen kannalta tärkeitä asioita viimeksi tyka ja lisäksi suuri eläkeuudistus mutta niissähän mukana oli sdp

mutta ei teidän arvoisa hallitus tarvitsisikaan keksiä pyörää uudelleen riittäisi jos lopettaisitte yrittämästä peppu edellä puuhun

asumistuen taso nousee

tämän lisäksi tällä hallituskaudella on jo päätetty perusturvan historiallisesta nostosta vanhusten oikeudesta hyviin ja inhimillisiin palveluihin sekä solidaarisuusveroista

kun kerran osaatte kuunnella ja tehdä korjausliikkeitä tehkää ja kuulkaa niin tässäkin asiassa

erityisesti minua harmittaa lapsiperheiden puolesta

tämän vuoksi hallitus on pyrkinyt luomaan yrityksille mahdollisimman suotavat toimintaedellytykset verovähennyksineen jotta kotimaisen työllisyyden vahvistuminen olisi mahdollista

työ tuo hyvinvointia ja hyvinvointi onnellisia ihmisiä

arvoisa puhemies

tässä kohtaa ei kuitenkaan saa unohtaa ettei massa ja mittamuutosta saa tehdä täysin kuljetusyrittäjien kustannuksella joka syntyy heille uusien investointien johdosta

arvoisa puhemies

kuljetusyrittäjien elinvoimaisuudesta huolehtiminen on yhtä lailla tässä uudistuksessa huomioitava esimerkiksi polttoaineverotuksen palautusjärjestelmän kautta

lapsissa on tulevaisuutemme ja aivan kuten aloitteessa on todettu lapset ovat herkin ja haavoittuvin ryhmä ja monesti täysin puolustuskyvyttömiä verrattaessa aikuiseen

mielestäni lapsiin kohdistuneet raiskaukset ovat mitä tuomittavimpia ja julmimpia rikoksia jotka aiheuttavat valtavia kärsimyksiä uhrille sekä fyysisenä kipuna että psyykkisinä oireiluina

esimerkiksi talousrikoksissa noudatetaan ankarampia rangaistuksia kuin seksuaalirikoksissa niin sakkojen kuin vankeusrangaistuksien pituuksien osalta

arvoisa puhemies

tätä pelätessä on huomioitava että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikoslaji johon sisältyy runsaasti uusintarikollisuutta

lapseen kohdistuva seksuaalinen tarve tai taipumus on osaltaan sairaus joka vaatii terapiaa kuntoutusta ja hoitoa rikokseen syyllistyneelle

arvoisa puhemies

ei myöskään saa unohtaa että uhrin ja mahdollisesti hänen läheistensä kohtaamien inhimillisten kärsimyksien aiheuttamat traumat ja niiden hoitaminen ei ole yhteiskunnalle pieni kustannuserä sellaisenakaan

tämän vuoksi toivon että nyt suunniteltujen kelan matkakorvausleikkausten kohdalla katsottaisiin erittäin tarkoin ettei leikkaus aiheuta lisäkustannuksia erityisesti pitkien etäisyyksien päässä ja joukkoliikenteen ulottumattomissa elävien osalle

arvoisa puhemies

rehellisen yrittäjän toimintaedellytysten tukeminen ja menestymisen turvaaminen onnistuvat vain jos kaikilla on samat säännöt ja väärin toimivat karsitaan

rajan kasvattina täytyy kyllä ensimmäiseksi kiittää kaakkois suomen rajan saamista lisärahoista jotta rajasta saadaan hyvin toimiva ja vastaamaan yhä kasvavaa rajanylitystä

on arvioitu että rajavartiolaitoksen talouden lähitulevaisuuden haaste on muodostumassa ict säästöjen ja tuven kustannusriskeistä

arvoisa ministeri kerroitte että olette budjettineuvotteluissa saanut sen rahoituksen mitä haitte ict uudistuksia varten

onko siis niin että huoli rajavartiolaitoksen taloudellisen liikkumavaran supistumisesta on turha

onko ministeriöllä suunnitelma jolla rajavartiolaitoksen taloudellisen tilanteen turvaamiseen saadaan kestävä ratkaisu jotta rajan toiminnan suunnittelu ja ylläpito ei tulevina vuosina kärsi

tätä keskustelua jota tässä salissa käydään seurataan varmaan aika monen kuljetusalalta elantonsa suoraan tai välillisesti tienaavan ihmisen ja heidän perheittensä joukossa ja sikäli on kiintoisaa kuulla näitä mielipiteitä

kun lähetekeskustelussa keskusteltiin tästä samaisesta asiasta niin tuolloin edustaja pakkanen totesi

ainakin itse olisin sitä mieltä että puolustaisin suomalaista kuljetusyrittäjää ja kuljetustyöntekijää niin kauan kuin se on mahdollista laillisin keinoin

ja niin edelleen

sikäli mielenkiintoista että kun tätä asiaa on käsitelty niin nämä kysymykset ovat sitten painuneet edustaja pakkasen osalta ainakin tämän päätöksen alle

tuosta kansallisesta säädöksestä vielä toteaisin sen verran että nythän meillä kansallinen säädös myöskin pitää sisällään sen mikä lasketaan yhdeksi kabotaasikuljetukseksi

voi purkaa samasta rekasta vaikka kymmenen eri kertaa tai vaikka enemmän eikä pystytä valvomaan pakataanko tuota rekkaa uudelleen uusilla tavaroilla ja puretaanko niitä edelleen

hallituksella on tähän valta mutta valitettavasti hallitus vähentää poliisin määrää ja resursseja edelleenkin

hallinnollinen seuraamusmaksu otettiin täällä esiin ja hallinnollinen seuraamusmaksu ei saa syrjiä ketään eu tai eta alueen tahoa

suomessa hallinnollinen seuraamusmaksu on käytössä vain rajoitetusti pysäköintivirheen ja ylikuormamaksun osalta

kun te puhutte hallinnollisesta seuraamusmaksusta niin että rajalla tätä voitaisiin katsoa niin se tarvitsee sitten kansallisen lakiesityksen että tämä koskettaa myöskin suomalaisia samalla lailla

meillä ei ole suomessa kuitenkaan sanktioita joita monissa muissa eun alueella olevissa valtioissa on jos näitä säädöksiä rikotaan

tilaajavastuulaista totean edelleenkin sen niin kuin edelläkin että valitettavasti avi toteaa että sitä ei pystytä valvomaan käytännössä lainkaan tällä hetkellä koska ei tiedetä missä niitä toimijoita on

mutta toki kaikki toimet niin että pystytään valvontaa parantamaan ovat erityisesti tämän hallituksen esityksen jos se toteutuu jäljiltä äärimmäisen tärkeitä

toki toivoisin että tätä lainsäädäntömuutosta suomessa tehtäisiin vasta sen jälkeen kun suomi on valmis valvonnan tai muiden puitteidensa osalta vastaanottamaan tätä lievennystä

suomi on pitkien etäisyyksien maa jota halkovat eriasteiset tieverkot lukuisien järvien yli johtavat sillat ja lauttayhteydet raiteet ja lentoreitit

arvoisa ministeri aikeenne lieventää tavaraliikennelakia ja sen kabotaasin rajoitteita huolestuttaa suomen raskaan liikenteen yrittäjiä

suomen kilpailukyvyn perusedellytykset luodaan toimivalla liikennepolitiikalla

tänään olemme ison paketin äärellä tämän liikennepoliittisen selonteon äärellä jonka työstämiseen on kulunut intoa puhtia hikeä ja tunteja

ministeri soini on siis esitellyt ministerineuvostolle suomen kansallisen lainsäädännön lieventämistä ja tietojeni mukaan te olette siihen ilman taistelua toisin kuin edeltäjänne risikko nyt myöntynyt

liikennepolitiikalla ja järjestelmällä on tiivis vaikutus koko yhteiskunnan toimintoihin erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin talouteen ja työllisyyteen sekä alueiden kehittämiseen

ja tästä yle rahoituksesta

hallitus rikkoo tällä hetkellä parlamentaarisesti sovittua lakia päättämällä yksipuolisesti indeksien toteuttamisesta

liikenneratkaisut ja palvelut ovat kaikkien yhteiskunnan keskeisten toimintojen kuten opiskelun asumisen työssäkäynnin ja tuotannon mahdollistaja ja talouskasvun edellytys

tämän vuoksi onkin tärkeää että kokonaisuudet huomioidaan niin maankäytön liikenteen kuin palveluiden näkökulmista sulassa sovussa